tämäkin on tällä hetkellä erittäin elvyttävä paketti

työ ja tasa arvovaliokunnan lausunto oli hyvä ja siitä käyttikin esittelypuheenvuoron jo puheenjohtajamme arto satonen

näen myös tässä hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi matkailun kannalta

menikö aika jo

arvoisa puhemies

kantola otti tärkeän asian esiin nimenomaan tämän mainonnan

kyllä täytyy sanoa että tämä piilomainonta joka kohdistuu lapsiin on aivan käsittämätöntä

jos menee ruokakauppaan siellä on suuri kuohuviinipullon näköinen mehupullo joka korkataan samalla lailla kuin aikuisten kuohuviinipullo

kysyisin onko ministeri valmis kehittämään metropolipolitiikkaa siten että saadaan riittävä rahoitus näille niin sanotuille pienille kuha hankkeille jotka ovat taloudellisesti

se kuuluu jo lapsilla tavallaan osana syntymäpäiväjuhlaan

arvoisa puhemies

se mahdollistaa sitten myös nykyisen raideliikenteen toimivuuden

täytyy sanoa että tuntuu tosi karulta ja kummalta ja oikein sydäntä kylmää kun on kuunnellut näitä puheenvuoroja sosiaali ja terveydenhuollon ihmisenä valan vannoneena että jokainen ihminen hoidetaan ja kaikki saavat tarvitsemansa hoidon

se on myös lääkäreillä näin

en pysty ymmärtämään niiden kannanottoja ketkä kääntävät selkänsä näille ihmisille jotka apua tarvitsevat ja hoitoa tarvitsevat ja sanovat että ei

jatkaisin tuohon arhinmäen puheenvuoroon että jos mietitään miten ihmiset jaksavat pitempään olla työssä työelämässä mukana ja miten saadaan myös osatyökykyiset työelämään mikä on äärettömän tärkeätä niin nythän risikko on valmistellut ohjelman osatyökykyiset paremmin työelämään ja se on tuottanut äärettömän hyviä tuloksia

niin ja lapset saa

mutta olen äärettömän huolissani siitä että kun katsoo noita eun talousennusteita niitä lasketaan koko aika ja ei ole näkyvissä vielä sitä piristysruisketta

olisin kysynyt ministeri rinteeltä

olen saanut paljon palautetta siitä että nuorilla jotka ovat lähteneet opiskelemaan siinä vaiheessa kun opiskeluissa on näyttötutkinnon antaminen saattaa olla niin että he eivät saa sitä näyttötutkintoa suoritettua ensimmäisellä kerralla ja sitten onkin niin että voi mennä vuosi tai puoli vuotta ennen kuin on mahdollisuus seuraavan kerran suorittaa tämä näyttötutkinto

käsittelemme nyt hallituksen esitystä vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaasaattamisesta

arvoisa puhemies

sopimus sisältää määräykset kuljetusosapuolien velvollisuuksista sekä yleiset määräykset henkilöstön koulutuksesta vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta sekä kuljetusrajoituksista ja kuljetuskielloista

käytännössä opinnot päättyvät yleensä tutkinnon tai muun opintokokonaisuuden suorittamiseen tai oppilaitoksesta eroamiseen

jos henkilö osallistuu näyttökokeeseen suoritettuaan valmentavan koulutuksen häntä pidetään päätoimisena opiskelijana näyttökokeeseen asti

on erittäin hyvä asia että nyt ehdotettu alkolukon käyttöpakko kattaa kaikki ne kuljetukset joita aiempi asetustason suositus on koskenut

sopimuksen myötä suomen ja venäjän rajan ylittävien kuljetusten valvonta helpottuu kun kuljetuksiin osallistuvien osapuolten vastuut ja kuljetusehdot ovat selkeät

eli tämä tarkoittaa sitä että nämä nuoret jotka eivät ole saaneet sitä näyttötutkintoa suoritettua ja joutuvat odottamaan vaikka puoli vuotta ovat päätoimisia opiskelijoita eikä työttömyysturvalain mukaan heillä ole oikeutta työttömyysetuuteen

sopimuksen myötä voimaan tulevat määräykset sisältävät selkeät kuljetusehdot jolloin kuljetusketjun eri

näin toimien lasten ja nuorten liikenneturvallisuus paranee nimenomaan koulu ja päivähoitokuljetuksissa

vaikuttavissa toimissaan

minä toivoisin kun täällä on työ ja tasa arvovaliokunnan jäseniä että ottaisitte tämän sitten siellä valiokunnassa esiin ja tekisitte tähän kohtaan muutoksen

keskustelussa on otettu esiin järvenpään sairaalan potilasmäärän väheneminen ja siihen on yksistään syynä kunnat jotka säästävät eivätkä lähetä potilaita vaikka tunnetusti tiedetään että järvenpään sairaalan päihdetyö on arvostettua ja varmasti maan parasta

nyt lähetekeskustelussa oleva lakiesitys parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pienenemisen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi

arvoisa puhemies

kiitän hallitusta tästä hyvästä lisätalousarviosta millä mahdollistetaan se että nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä saadaan hillittyä

on erittäin harmi mikäli heidän toimintansa joudutaan lopettamaan sen takia että kunnat säästävät ja asiakkaita ei heille riittävästi lähetetä

tällä hetkellä julkisen sektorin hoito ja palveluketjut ovat selkeitä ja kustannustehokkaita

arvoisa puhemies

on totta että kunnilla on todella tiukka taloudellinen tilanne tällä hetkellä ja kaikki ennusteet näyttävät että näin myös jatkuu tulevinakin vuosina

nämä ovat oikein hyviä parannuksia

mutta hallitusohjelmassa on tarpeen huolehtia myös voimavarojen riittävyydestä työvoimapalveluihin kuntien sosiaalityöhön ja kuntouttavaan työtoimintaan

täytyy ihmetellä suuresti että ministeri risikon toimiva terveyskeskus uudistus päätyy siihen että kunnat jakavat kuntalaisille palveluseteleitä

saarisen ajatus siitä että alkolukko tulisi jatkossa kaikkiin uusiin autoihin on erittäin hyvä ja kannatettava ja varmasti täysin mahdollinenkin

sen takia on äärettömän tärkeätä että kuntien palveluita mietitään uudelleen mutta pidetään myös huolta siitä että peruspalvelut säilyvät ja ihmiset saavat sosiaali ja terveydenhuollon ja koulutuspalveluita ja niin edelleen

työikäisen väestön määrän vähetessä pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen tukee myös työvoiman saatavuuden tavoitteita

onko kunta kohta se organisaatio missä on vähän hallintohenkilökuntaa jakamassa kuntalaisille palveluseteleitä

eli tämä hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä ja alkolukon käytöstä koulu ja päivähoitokuljetuksissa on erittäin kannatettava

arvoisa puhemies

on monesti niin että peruskoulussa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen että nuoret saavat riittävästi opinto ohjaajien palveluita

minusta se oli kyllä todella huonosti ja pahasti sanottu kun tämä laki koskee nimenomaan terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa jolla on mahdollisuus koulutuksen jälkeen kirjoittaa joitain määrättyjä reseptejä asiakkaille

mutta selvitykset kestävät pitkään ja tuntuu että tämä kuntarakenneuudistus on vähän hitaanlainen että siihen tarvittaisiin kyllä lisää potkua

monesti on vaikea päättää mikä on minulle sopiva ura ja aina ei ole mahdollisuutta vanhemmillakaan lasta auttaa joten siinä vaiheessa olisi hyvä jos olisi mahdollisuus saada sitten ammatti ihmiseltä apua ja ohjausta ja sen kautta löytää se oikea koulutuspaikka mahdollisesti oppisopimuspaikka

tässä on kovasti puhuttu siitä että ovat perusteltuja nämä terveydenhuollon maksujen korotukset sairaanhoitajien vastaanotolla avopalveluissa

onko yhtään mietitty minkä verran siitä tulee lisää kuluja kun näillä maksuilla kumminkin murretaan sitä hyvää perusterveydenhuoltoa

mutta tärkeää on että nuori pääsisi heti esimerkiksi peruskoulun jälkeen uuteen opiskelupaikkaan tai pystyisi sitten suunnittelemaan sitä uraa ehkä työharjoittelun tai oppisopimuskoulutuksenkin kautta

arvoisa puhemies

en ainakaan nähnyt tässä valiokunnan mietinnössä mitään kannanottoa siihen että asiaa olisi tarkasteltu myös tältä kantilta että kustannukset voivat nousta terveydenhuollon osalta

mikäli suuhygienistien työ kuuluisi sairausvakuutuskorvauksen piiriin se tukisi hyvin ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja myös asiakkaiden tasapuolista kohtelua

luultavasti myös tämä asia sisältyy hallitusohjelmaan

siellä puhutaan paljon ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta

valitettavasti esityksiä ei ole vielä tullut eduskuntaan siltä osin

arvoisa puhemies

on myös erittäin tärkeätä ja välttämätöntä että lain valvontaan panostetaan riittävästi voimavaroja ja nimenomaan on tärkeätä myös että se työnjako on selvää sitten valviran ja fimean välillä kumpi tekee ja mitä tekee

mutta minä uskon että ministerit ovat asian tarkkaan miettineet ja tehtävänjaon suorittaneet ja meillä on mahdollisuus sitten vielä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulla asiantuntijoita ja saada enemmän tietoa tästä tulevasta lakiesityksestä

tanssikoululle ja yhteistyökumppaneille tapaus oli yllätys ja järkytys ja samoin myös kaikille lähiomaisille ja kohteena oleville henkilöille

johanna karimäen lakialoite vähävaraisten lasten harrastusten tuesta on erittäin hyvä ja kannatettava

toivon todella että hallituksessa asiaa viedään eteenpäin

arvoisa puhemies

aivan niin kuin edustaja rakel hiltunen sanoi tuossa tässä on kahdeksan vuotta nyt kuultu sitä kansalaisten toivetta että suomeen täytyy saada ilmastolaki

arvoisa puhemies

ja mitä tulee näihin meidän yrityksiin mitä suomessa on kun perussuomalaiset kovasti pelkäävät että meiltä sitten työpaikkoja menee niin minä olen käynyt paljon suurissa yrityksissä ja he ovat olleet nimenomaan aktiivisia ja varautuneet tähän ilmastonmuutokseen ja katsoneet että se on myös heidän taloudellisen toimintansa kannalta äärettömän hyvä asia että he pyrkivät vähentämään päästöjä ja päästään vähähiilisempään yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

haluan kiinnittää huomiota siihen että meidän lainsäädäntö mahdollistaa sen että jos on kaksi erilaista kuntaa niin omainen saa omaishoidon tukea toisessa kunnassa mutta mahdollisesti ei toisessa kunnassa

arvoisa puhemies

mikä tarve on ollut nyt sitten muuttaa tätä pykälää ja antaa sitten holhoustoimelle mahdollisuuksia myöntää poikkeuksia tai helpotuksia näitten tilityksien tekemisessä

on harmillista että osa ihmisistä on jäänyt ilman työmarkkinatukea ja se kertoo myös tästä meidän tavastamme tehdä tätä työtä että saattaa sattua virheitä

tämä on hyvin huono asia ja tämä meidän lainsäädäntö ei tue ihmisten yhdenvertaisuutta

se on hyvin ikävää niille ihmisille joiden kohdalle se sattuu että jää syyttä ilman työmarkkinatukea laintulkinnan virheellisen lain takia

olisin kysynyt onko ministerillä tietoa miten hyvin tämä meidän holhoustoimi toimii ja tämä nykyinen laki vai onko vaan syynä että halutaan taloudellisia säästöjä tehdä

olen tietysti erittäin tyytyväinen että uudenmaan alueella on tie ja raideliikennehankkeita mitä toteutetaan lähiaikoina mutta sen lisäksi järvinen

arvoisa puhemies

se on kilpailutekijä nykyisin yrityksille ja se tuottaa myös paljon hyvää tulevaisuudessa suomelle

ainut konsti olisi tietysti työllisyyden lisäämiseen se että bruttokansantuotetta saataisiin parannettua ja se onnistuisi lähinnä viennin kautta

tai

uuden uudellamaalla on mal ohjelma ja meidän pitää maankäyttöä asumista ja rakentamista ja liikennettä kehittää samanaikaisesti ja tällä hetkellä ei ole kerta kaikkiaan varoja vastata tähän uudisrakentamiseen ja sen tuomiin lisätarpeisiin liikenteen osalta

niin kuin tässä edelliset puhujat ovat sanoneet on todella hyvä asia ja kaikki valiokunnan jäsenetkin pitivät erityisen myönteisenä ehdotusta jonka mukaan työmarkkinatuen hakijan tuen tarvetta harkittaessa ei jatkossa enää oteta huomioon puolison tuloja

minkälaisia mahdollisuuksia meillä on parantaa vientiä että saadaan suomalaisia korkeatasoisia tuotteita entistä enemmän maailmalle ja sitä myötä myös sitten pystymme kansantaloutta parantamaan ja luomaan ihmisille työpaikkoja

lisäksi on mahdollisuus sitten lentokalustoa uusia ja saada myös energiatehokkaampaa kalustoa

jo keskustelua voinut

r r

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyi jo vuosi

edellisen kauden olin työ ja tasa arvovaliokunnassa ja silloin puhuttiin tanskan mallista ja tässä on hyvin paljon samoja elementtejä

vikin ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan moisiosta

on hyvä että tässä on kokeilukunnat ja sen myötä voidaan sitten harkita onko tarpeen kokeilusta tehdä pysyvä toimenpide

heti keskustelua myös tilata yhdistyksen kolmastoista sija puhemiesneuvoston päätös levitettäisiin liikenne ja

on tärkeätä että ihmiset saavat mahdollisuuden tutustua työelämään kun ovat olleet jo yli vuodenkin työttömänä

joskus

myös toistui

tuli mieleen kun pari vuotta sitten tapasin erään iäkkään rouvan joka kertoi perheensä tilanteesta

oli yksinhuoltajaäiti joka oli sairastunut hän ei saanut kunnalta kodinhoitajan palveluita

ei voi mitään muuta kuin toivoa että saadaan kuntiin mahdollisimman paljon nuoria työllistettäviä koska on erittäin tärkeätä että nuoret saavat kosketusta työelämään ja sen kautta myös sitten uusia näkymiä mahdollisesti opiskelupaikasta tai tulevasta uudesta työpaikasta

oli sanottu että täytyy kääntyä sitten yksityisten ammatinharjoittajien puoleen mutta senhän nyt kaikki tietävät että semmoista mahdollisuutta yksinhuoltajaäidillä ei ole

on äärettömän tärkeää että me olemme lähteneet siitä että pystymme tarjoamaan lapsiperheille kotihoidon palveluita

kun mietitään julkisia rakennuksia meidän päiväkoteja kouluja ja niitä pieniä lapsia jotka altistuvat homeongelmille niistä jatkossa tiedetään että tulee myös terveydellisiä ongelmia

se on äärettömän tärkeä palvelu

arvoisa puhemies

on torilla tai missä hyvänsä aina tämä kysymys nostetaan esiin että minkä takia ei ole tarjolla enää kodinhoitajan palveluita

tästä yksivuotisesta erillislaista on tullut aika erikoinen käytäntö

miten voidaan varmistaa ja pystytään valvomaan nykyistä paremmin rakennusten terveellisyyttä ja sitä että nykyisiä säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan

nuorisobarometrin mukaan nuorten kokemukset siitä että heidät otettaisiin kunnallisessa päätöksenteossa vakavasti ovat hyvin heikot

kerta jo kun asia tuodaan vuodesta toiseen valiokuntien kautta tänne täysistuntoon niin se kuulostaa todella ihmeelliseltä ja oudolta käytännöltä

tämä olisi äärettömän tärkeätä kun kerran tälläkin hetkellä julkista rakentamista pääsääntöisesti pitäisi valvoa ja pitäisi noudattaa määräyksiä mutta jossain sitten kumminkin tulee se aukko ja jätetään jotain tekemättä ja päädytään siihen että huomataan että suurin piirtein suurin osa kouluista ja julkisista tiloista on epäterveellisiä rakennuksia ja niissä on kosteus tai homeongelmia

tärkeä asia myös nuorille on tunne ja tieto siitä että he pystyvät vaikuttamaan lähiympäristönsä asioihin ja että heidän mielipidettään myös kuunnellaan